siis se on todella iso summa ja kuka semmoisia kerää ellei ole sitten niitä kivitaloja siellä kaupunkien keskustassa niin kun demareilla on oulussa jotka jauhavat vuokrarahoja sen kun ennättävät

sitä kautta tulee sdpn jäsenjärjestöille sdpn paikallisyhdistyksille rahaa kuin roskaa

lauslahti tuossa vieressä puuttui erittäin tärkeään asiaan sen takia että nythän on esimerkiksi stockmann kortti joka on samalla tavalla luottokortti kuin kaikki muutkin luottokortit mutta siitä ei mene mitään maksua kuten ei myöskään esimerkiksi s kortista

samalla tavalla on ay liikkeen helppo tukea tehdä palkatonta työtä edustajan hyväksi ay liikkeen jäsenten maksamalla palkalla

tämä on niin suttuinen ja sumuinen lakiesitys että minä todella toivon että tehdään joku järki tähän asiaan

mutta voisin kysyä että kun pyrkimys ihmisellä on että ei koko lompakko täyttyisi pelkästään korteista rahaa siellä ei ole ollut ennenkään mutta kohta siellä on vaan pelkkiä kortteja ja kortteja ja kortteja eikö tekniikka voi olla kehityksen kärjessä siinä että olisi vaan yksi kortti jolla saisi maksaa kaikki

mutta sen minä vaan sanon että jos nyt kävisi semmoinen onni onnettomuudessa vai mikä se olisi että europarlamenttiin pääsisin niin en taatusti osaisi tehdä semmosta semmosta lakia ettei kunnian mies semmoista ilmoitusta etteikö kunnia menisi

kaikille oma kortti kun pitäisi olla nimenomaan että yksi ainut maksuväline yksi ainut kortti joka kävisi kaikkiin näin pitää salla elää yli

kiuru sanoi että tässä mietinnössä on otettu esille arkoja asioita

tämä on yhtä ympäripyöreä kannanotto selonteko ja mietintö kuin esimerkiksi turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko joka oli niin pyöreä että siitä ei saanut minkäänlaista käsitystä verrattuna edellisiin siitä mitä oikein halutaan

lähetekeskustelu on päättynyt ja olemisen seutu

elikkä kompromissien kompromissina on tämäkin mietintö syntynyt ja siksi tässä ei ole oikein särmää johon voisi tarttua

minä olen sitä mieltä että yk on menettänyt oman arvostuksensa muutamassa vuosikymmenessä eikä se saa sitä takaisin kyllä vähään aikaan

se mistä minä olen pahoillani on se että tässä ei avata ollenkaan euroopan unioniin tämän lissabonin sopimuksen myötä tullutta yhteisvastuu ja turvatakuulauseketta

arvoisa puhemies

minä en usko että ruotsissa olisivat elinkustannukset suomea halvemmat

sekin on sivuutettu olankohautuksella

arvoisa puhemies

aion kyllä tämän asian selvittää

minusta tuo on aivan mahdoton käsitys että näin olisi

ei ole ymmärretty sitä että venäjä on hyväksynyt uuden puolustusstrategian jossa nato on päävihollinen

ei ole ymmärretty sitä että venäjän ihmisoikeustilanne ja oikeusvaltiotilanne on niin korruptoitunut ja niin järkyttävä että siihen olisi pitänyt suomen puuttua jollakin tavalla eikä lähetellä sinne sellaisia ihmisiä jotka eivät uskalla sanoa yhtään mitään

minä en ymmärrä yhtään ed

tämä kansa maksoi eikä antanut sen mennä sillä tavalla konkurssiin että säästäjät olisivat hävinneet

ainut joka siihen on puuttunut on europarlamentaarikko heidi hautala ja minä nostan heidi hautalalle tässä kyllä hattua

täytyy muistaa että siellä tapetaan jatkuvasti toimittajia ja ihmisoikeuspuolustajia ja suomi ei tee yhtään mitään muuta kuin pitää venäjän kauppasuhteitten kehittämistä erittäin tärkeänä

itse asiassa meillähän on koko ajan kilpailua raha automaattiyhdistyksen pelikoneen ja lottokupongin kanssa

kun peliriippuvainen menee kauppakeskukseen niin hän miettii mihin hän panee sen markkansa tai viisieurosensa euronsa tällä hetkellä kilistääkö hän sitä raha automaattiyhdistyksen masiinaa vai paneeko hän lottokupongin vetämään

toivottavasti euroopan unionin tuomioistuin aukaisee tämän ja vapauttaa kilpailun suomeen

arvoisa puhemies

kyllönen oli jälleen kerran hyvin runollisella tuulella kiitoksia siitä

minusta tämä on aivan järjetön tilanne että on olemassa tämmöinen monopoli jonka rahojen perään ei kukaan sitten hauku

perustuslakivaliokunnan jäsenenä kiitän myös perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa sasia siitä että hän toi esille ne seikat joiden vuoksi perustuslakivaliokunta päätyi siihen ratkaisuun että tämä laki on säädettävissä yksinkertaisella enemmistöllä elikkä ei myöskään perustuslakia siinä mielessä rikottu

en tiedä miten hyvin urheiluseurat ja säätiöt joitten tukemiseen veikkausvoittovaroja käytetään tutkivat ja tarkistavat sen mihin tämä raha käytetään

ihmettelen sitä minkä vuoksi asiantuntijat arvostelevat tätä nyt vaikka tämä on hyvin perusteltu lausunto

onhan tässä tullut justiin viime päivinä muutama pieni skandaali mutta koska en ole asiantuntija niin en mitään muuta kuin toivon vaan että tämä aukaistaan kilpailulle

poliisien valtuuksia ja yritysten valtuuksia tässä laissa ei voida rinnastaa koska poliisi ei voi tulla yrityksiin tekemään kenttätyötä vaan sillä täytyy olla selvät tiedot siitä onko rikottu yrityssalaisuutta vai eikö ole rikottu

arvoisa puhemies

eläinrakkaana ihmisenä minusta on ilahduttavaa kuulla että koko eduskunta on näin tiukasti ja inhimillisesti tämän lakiesityksen takana

toinen asia mihin perustuslakiasiantuntijat ovat puuttuneet on se että tämä laki olisi kertakaikkisen huono verrattuna muiden länsimaiden lakeihin eli tässä rikotaan yksityisyyden suojaa

eläimiä kohdellaan huonosti mutta niitä kohdellaan myös hyvin ja elää ja minä toivon

paitsi että olemme huolissamme tuotantoeläinten kohtelusta ja tarhakoirien kohtelusta minä toivon että joku panisi pisteen sille ettei pieniä karhunpentuja ammuttaisi

arvoisa puhemies

minusta on järkyttävää nähdä että neljä pientä karhunpentua juoksee emon perässä ja emo ammutaan ja sitten aletaan metsästää näitä pieniä karhunpentuja kun ei edes tiedetä tulevatko ne pennut toimeen

yksityisyyden suoja rikkominen sekä suhteessa päteviä muissa maissa viestinnän salaisuus ja vapaus on paljon löysempää kuin meillä tässä uudessa laissa

tämä olisi kaivannut paljon enemmän mietintää ja tämä olisi kaivannut myös puoluerahoituksen siihen rinnalle

zyskowicz puuttui sellaiseen asiaan joka minua on häirinnyt nimenomaan perustuslakivaliokunnassa liian tiukkaan tulkintaan siitä mikä on yksityisyyttä

esimerkiksi me tiedämme sen että me emme pääse millään keinoin esimerkiksi sosiaaliturvan väärinkäyttäjien tietoihin eivät minkään valtakunnan tutkijat

minusta se on raakaa hommaa kun katsoo sitä syrjästä

minä vaan nyt mietin että nyt kaikki nämä kulut joita minä en ennen ole edes ajattelut kuluiksi pistän tästä lähtien kyllä kuluiksi kun kerta on mahdollisuus

meidän asiantuntijoillemme kyllä yksityisyyden suoja ja viestinnän suoja on paljon tärkeämpi kuin se että ihmisille pitäisi voida kertoa mahdollisista väärinkäytöksistä tai mahdollisista yrityksen toimintatavoista

toinen asia on se että ehkä meidän viralliset perustuslakiasiantuntijamme tulkitsevat tätä uutta perustuslakia erittäin tiukasti

tämä on ihan tosiasia niillä on tällä hetkellä pohjois karjalassa nälkä siksi ne tulevat asumusten viereen joukkoon

elikkä on tässä nyt sellaisia asioita että kyllä nämä nyt edellyttävät jonkinlaista harkintaa jatkossa

ihan hyvä muuten mutta tämä on paniikissa tehty esitys mielialojen rauhoittamiseksi siitähän tässä nyt vaan on ollut kysymys

ja siellä perustuslakivaliokunnassa on sellaisia asioita joitten kanssa saa olla tarkkana koska muuten se on sitten niin että lait menevät kaikki muutokset menevät sitten perustuslain säätämisjärjestyksen taakse jos ei niihin puututa

tämä asia olisi minun mielestäni myös liikennevaliokunnan pitänyt ottaa mietinnössään huomioon

meidän tietosuojamme siis tietosuojavaltuutetun toimiston väki on hyvin tiukka ja meillä on erittäin tiukka tietosuojalainsäädäntö jota pitäisi kyllä purkaa

viestinnän keskusliitto kannattaa ensinnäkin sitä että tämä laki parantaa yritysten ja työntekijöitten oikeuksia koska tiedetään mitä tutkitaan milloin tutkitaan ja miksi tutkitaan jos tunnistetietoja tutkitaan

sen sijaan viestinnän keskusliitto huomauttaa että uusia säännöksiä ei pitäisi tulkita niin että yritykset ja viranomaiset voisivat kirjallisilla ohjeillaan kieltää yleisesti henkilöstöään pitämästä yhteyttä tiedotusvälineisiin

arvoisa herra puhemies

toinen minkä huomasin tästä viestintävaliokunnan mietinnöstä on se että tässä ei ole ollenkaan kuunneltu journalistien edustajaa

perinteisesti täytyy olla inhimillinen ja suvaitsevainen myös tässä turvapaikka ja pakolais ja maahanmuuttopolitiikassa

siellä jos missä on asiantuntemusta siinä mielessä mitä merkitsee lähdesuoja ja mitä se merkitsee sananvapaudelle

tästä asiasta on kirjoittanut muistaakseni ennen joulua ylitarkastaja risto heinonen tietosuojavaltuutetun toimistosta

on työperäinen maahanmuutto joka on aivan eri asia kuin pakolais ja turvapaikkapolitiikka pakolaiset ja turvapaikanhakijat

tai eihän sitä tietenkään voinut ottaa koska tämä mietintö tuli aikaisemmin mutta joka tapauksessa olisi pitänyt huomata viestintävaliokunnassakin että lähdesuoja on demokratian kannalta niin tärkeä asia että sitä ei kannattaisi millään keinoin vaarantaa

pakolaiset ovat niitä joille me myönnämme turvapaikkaoikeuden otamme jopa kiintiöpakolaisia ja heillä on pakolaisstatus

kysymys on siitä että yritykset voivat jo nykyisenkin lain ja myös tulevan lain mukaan kieltää gmailit ja hotmailit elikkä niiden käyttö yritysten koneilla on mahdollista kieltää

ja on totta se mikä täällä sanottiin että afrikka on euroopan ongelma mutta eihän eurooppa voi sulattaa kaikkia niitä jotka todella haluavat tänne tulla

elikkä ainut keino jos halutaan viestiä lehdistölle on se että käytetään omaa tietokonetta tai sitten puhelinta

arvoisa puhemies

lähdesuojaa tietenkin yritetään turvata sillä että tietolähteen suojaan kuuluvia asioita ei saa ottaa selvityksen kohteeksi

arvoisa puhemies

hakua ei saa tehdä lähdesuojan turvaamien tietojen selville saamiseksi

mutta minä korostan edelleenkin että jokainen hakemus jokaisen ihmisen hakemus joka meille tulee ja jossa haetaan turvapaikkaa on käsiteltävä yksilöllisesti

miksi ihmeessä yhteistyö hallituksen ja valiokunnan jäsenten välillä on näin heikkoa että pääsee puhkeamaan täysistuntosalissa hallituspuolueiden edustajilta hallituksen esitystä vastaan näin raju kritiikki

no sillä rahalla nyt olisi kyllä tukenut aika montaa muuta työttömyyskorvauksella olevaa

sitten olisin puuttunut siihen mihin ed

täytyisihän ministereitten ja kansanedustajien pystyä valiokunnissa keskustelemaan ja neuvottelemaan asioista ja tekemään muutoksia jos se on välttämätöntä tai vetämään pois jos se on välttämätöntä

kyllä on aika surkeaa että työmarkkinatukea ei voida nostaa sen takia että työmarkkinatuen ja peruspäivärahan nostaminen samalla menee myös ansiosidonnaiseen turvaan työmarkkinatuen peruspäivärahan nostaminen sen takia

erkki virtaselta kysyn onko todella niin että kaikki opiskelijat ovat teidän mielestänne kaikkein köyhimpiä tässä yhteiskunnassa

heidät tuodaan tänne laittomasti ja rikollisin menetelmin hyvin useissa tapauksissa ja esitti on tämä ankkurilastenongelma johon meidän

tämä ei todellakaan pidä paikkaansa

ay liike on tämän joskus hyväksynyt eikä anna periksi

ministeri braxilta niitä on kaksi

kaikki opiskelijat vaan käyttävät sen yhteiskunnan antaman tuen minkä yhteiskunta on luvannut kaikille opiskelijoille antaa siitä huolimatta olipa isä tai äiti miten rikas tahansa asuupa lapsi opiskelija omassa tai vanhempiensa asunnossa tai ei

ankkurilapsiongelman ratkaisuksi ei riitä että me katsomme näitä järjestelmiä pohjoismaitten kesken ja sopeutamme omat lakimme ja toimintaperiaatteemme pohjoismaisiin

meidän täytyy katsoa koko eun tasolla sen takia että esimerkiksi nyt suomi ei palauta hakijoita kreikkaan ja kreikka on kuitenkin euroopan unionin jäsen

pappa betalar yhteiskunta on jossakin vaiheessa tullut tähän suomen tasavaltaan

ei näin voi yksikään eu maa toimia että sen ihmisoikeustilanne on sellainen että siellä olevat pakolaiset ja turvapaikanhakijat joutuvat lähtemään pois ja hakemaan turvapaikkaa muualta

kun tulee leikkausten aika niin varmasti joudutaan priorisoimaan ovatko kaikki opiskelijat todellakin niin köyhiä että kaikilla on samat edut

tämä on tilanne joka kreikan on korjattava ja jossa eun komission ja eun on oltava tiukkana että jokaisen maan täytyy hoitaa oma velvollisuutensa ja oma tehtävänsä tässä asiassa

virtanen minä en tiedä mitä kokoomus ajattelee tästä tai tiedän mitään kun pitää kanerva edie mitä kansanedustaja kanerva ajattelee ja silloin varmaan kokoomus ajattelee näin

se on aivan totta mitä täällä ovat perussuomalaiset tuoneet esille että norja on tehnyt sellaisen päätöksen että se ei anna tänne yksin tuleville alaikäisille lapsille perheenyhdistämismahdollisuutta

uusipaavalniemi on tässä salissa useammankin kerran esiintynyt eräänlaisena pahanilmanlintuna ja me olemme ehkä sanoneet että ei hän mitään järkevää puhu

sillä siisti

sillä siisti

virtanen uskoo

sillä siisti

mutta pitäisikö suomen seurata norjan esimerkkiä

miten on mahdollista että ministeri ihan demokraattisessa maassa edes väläyttää sellaista ratkaisua että kunnat pakotettaisiin ottamaan turvapaikanhakijoita omille alueilleen

tässäkin asiassa minä toivoisin että euroopan unioni tekisi oman päätöksensä ja oman ratkaisunsa jonka turvin myös me suomessa toimisimme että tässä ei olisi sellaista käytäntöä että jos mä en saa tuota työtä lasten lasta lapselle jos alaikäinen lapsi ei saa jossakin maassa perheenyhdistämismahdollisuutta niin hän tulee siihen maahan jossa sen saa